en voi olla sulkematta pois esimerkiksi geeniteknologiaa tästä toimintavalikosta

esimerkiksi ykn pääsihteeri ban ki moon kehotti voimakkaasti faon kokouksessa viime keväänä kehittämään uutta teknologiaa ja kyllä geeniteknologia tarjoaa yhden ratkaisun tähän ongelmaan

pulliaisen kanssa siitä että pitää tarjota myöskin mahdollisuus siihen tuotantoon joka on gmo vapaata ja tässä riittää jatkossa tutkimukselle ja maataloudelle töitä

arvoisa puhemies

silloin kunnat muodostivat kantansa lähinnä niiden kokemusten perusteella mitä oli muista merellisistä kansallispuistoista ja millä tavalla niiden otaksuttiin vaikuttavan kalastukseen

kanta oli silloin ei ja myös oma kantani muodostui silloin tuon alkuperäisen kannanoton perusteella muotoon ei ellei

matkan varrella tässä on tapahtunut varsin paljon ja haluan tässä muutamalla sanalla kuvata sitä mitä muutoksia tuohon alkuperäiseen tilanteeseen on tapahtunut

samaan aikaan kun täällä eduskunnassakin kiisteltiin lähinnä tulevan kakun jakamisesta ajettiin maailmanpankkia rahataloudessa ilman jarrutusta kiviseinään

tilauskirjat ovat lyhentyneet väkeä on lomautettu ja koulutettu mutta pahin on silti vielä edessä

en siis kyllä hyväksy sitä kritiikkiä mitä on esitetty että aluetta ei olisi kuultu eikä kuunneltu sillä tuon seurauksena muun muassa nämä yhteistoiminta alueet poistuivat tästä karttarajauksesta

julkinen sektori jopa osin parantuvine tulonsiirtoineen pidetään työkierroksilla vaikka siihen ei välttämättä kertyvien tulojen tasossa olisi varaakaan

velkaantumisen tie on harkittu eikä hallitus alistu siihen pessimismiin mitä lainausmerkeissä ämmät ovat aina pelänneet eli maailman ja metsien loppumiseen

toki kritiikkinä voin sanoa että siinä vaiheessa paikalliset kalankasvattajat eivät olleet mukana näitä alueita hakemassa eli siinä mielessä tässä olisi voitu toimia vieläkin paremmin

myös ympäristövaliokunta otti kantaa jo tuossa vaiheessa ja totesi että on tärkeä että elinkeinon edut ja luonnonsuojelun edut sovitetaan yhteen

tämä linjaus otettiin pitkälti sen vuoksi että tiedettiin että kun tullaan tämän tyyppisille alueille niin on syytä hyvin herkällä korvalla kuunnella aluetta ja myöskin niitä elinkeinojen edustajia jotka tällä erittäin tärkeällä kalastusalueella toimivat

yhteisen vastuun sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja suomalaisen joukkueena pelaamisen muuttaminen lihaksi ja vereksi vaatii kyllä muutakin kuin kevyttä mediakuorrutusta lähimmäisenrakkaudella ja raamatunlauseiden kierrätyksellä

tämä toimii ohjenuorana myöskin muille luonnonsuojelukysymyksille ja kansallispuistokysymyksille erityisesti kun tänne etelää kohti tullaan

kova kapitalismi onkin osoittautunut huonosti käyttäytyväksi vapaasti kasvaneeksi lapseksi jolle on kansainvälisillä kentillä asetettava selvät rajat

voi sanoa että kun sitten syksyllä tästä laista annettiin esitys niin jo yleisperusteluissa on siellä kalastuksella erittäin vahva rooli samoin myöskin linnuston suojelulla ja nämä ovat sitten myöhemmin merkittävästi vaikuttaneet näihin ympäristövaliokunnassa tehtyihin muutoksiin kalastuksen ja metsästyksen osalta erityisesti

vihreät elinkeinot energiantuotanto etupäässä nousevat entistä vahvempaan rooliin tulevaisuuden suomen rakentamisessa

voin kerrata että matkan varrella ja erityisesti tässä ympäristövaliokunnan loppuvaiheen käsittelyssä juuri nämä viittaukset kalastuslakiin ja myös rajaukset kalankasvatuksen osalta ovat tehneet oikeastaan tilanteen sellaiseksi että nykytilanteeseen nähden kalastuksen osalta ei muutoksia ole olemassa

olemme saaneet asiantuntijoilta varmuuden siitä että kalastajilla on kuten tähänkin asti oikeus tuolla alueella kalastaa rantautua maihin käyttää erilaisia pyydyksiä ja ylipäänsä käyttää aluetta siihen tarkoitukseen kuin se tänäkin päivänä on käytössä

usein sanotaan myös että suomeen tarvitaan uusi nokia piperryksistä ei ole meille apua

suomi tarvitsee kokonaan uutta osaamiseen ja uskallukseen perustuvaa yrittäjyyskulttuuria ja siitä johtuvaa monen pienen nokian menestystä

salolainen täällä mainitsi kun tämä on erittäin tärkeä kalan kutualue ja sillä tavalla kalastukselle merkittävä alue tämä suojelu sinällään jo edistää tuota kalastuksen edistämisen tarkoitusta

siinä olen kyllä samaa mieltä ministerin kanssa että jos tätä perustellaan muun muassa ilmastonmuutoksella yhteiskuntarakenteen tiivistämisellä niin kyllä silloin kohteena pääkaupunkiseutu on ylivoimaisesti ykkönen

metsästyksen osalta on erikseen mainittava että täällä on myöskin viittaus metsästyslakiin hylkeiden ja merimetsojen osalta ja tälläkin on perustelu juuri tuon kalastuksen edistämisessä

kuulimme hyvin tarkkaan esimerkiksi rysäpyytäjiä ja kalastajia minkälaisia ongelmia hylkeet sillä seudulla aiheuttavat

mäkinen täällä totesi mutta päätellen tästä keskustelusta mitä täällä on käyty ei se varmasti ole muualla sen helpompaa kuin pääkaupunkiseudullakaan hyväksyä näitä periaatteita

merkillepantavaa on että meriteollisuudenkin tulevaisuuden näkymissä suuressa roolissa ovat uusiutuvaan energiantuotantoon liittyvät budjetissa huomioitavat innovaatiot

on selvää että hylkeille on jotakin tehtävä hyljeongelmaa on pienennettävä mutta se ei ole tämän kansallispuiston asia sinällään eli tämä on ratkaistava muissa yhteyksissä

täällä on myöskin maininta maaseudun rakentamisen tiivistämisestä sillä tavalla että ohjataan maaseuturakentamista kyliin

suurella todennäköisyydellä olemme nähneet pitkään aikaan viimeisen budjetin jossa verotus vaikkakin etupäässä inflaatiokorjausten verran kevenee

sen tarkoituksena on edelleenkin sovittaa yhteen muun muassa niitä ongelmia joita varmasti kuten olemme muistakin kansallispuistoista saaneet huomata tulee muun muassa supin minkin ja valkohäntäpeuran näiden vieraslajien poistosta

tarpeesta huolimatta en myöskään usko nyt toteutettujen suurten sosiaalisten tulonsiirtojen joihin lasken myös ruuan arvonlisäveron laskun mahdollisuuteen tulevien hallitusten esityksissä

se oli asia jota pidin periaatteellisena ja pidän edelleenkin periaatteellisena

sinällään on todettava että luonnonsuojelulakiahan muutettiin viime joulukuussa näiden osalta ja näiden vierasperäisten lajien poisto selkeästi helpottui

päätöspiste nähtäneen myös kuntatalouden kipujen jatkuvalle lievittämiselle valtion kassan kautta

samaan asiaan ovat kiinnittäneet monet asiantuntijat huomiota erityisen rankasti muun muassa kilpailuvirasto joka piti aivan mahdottomana tällaisen uuden kunnallisen monopolin luomista vaikkakin hyvän tarkoituksen varjolla

haluan vielä todeta että näiden muutosten jälkeen oma kantani on kyllä muodostunut sellaiseksi että nämä luonnonsuojelun ja elinkeinojen edut ovat yhteensovitettavissa

lähtökohdat tästä eteenpäin ovat erilaiset maan eri puolilla maakuntienkin eri puolilla eri työsektoreilla ja jopa eri sukupolvilla

eli tässähän on perusteena se että uusiutuvaa energiaa tällä suosittaisiin lämmönlähteenä

jos yksi keskeinen peruste alueella on ollut se että ei ole oikein tykätty siitä viestintuojasta ja viestintuontitavasta millä tätä asiaa on sinne alueelle kaupiteltu niin se ei ole kyllä peruste hylätä tätä tässä muodossa esitettyä kansallispuistoa

sinällään monet asiantuntijat ja myöskin valiokunta olivat pitkälti sitä mieltä että kaukolämpö on hyvä ja kannatettava asia

mutta tällaisiin kunnallisiin monopoleihin tai edes pyrkimyksiin niitä kohtaan liittyy suuria riskejä ja myöskin hinnan karkaaminen käsistä on asia jota pitää tässä seurata

itse tulen tämän puiston puolesta äänestämään

muun muassa kilpailuvirasto kiinnitti samaan asiaan huomiota eli lista näistä poikkeuksista joiden ei tarvitse tähän mahdolliseen kaukolämpöpakkoon liittyä ei välttämättä ole kovin täydellinen

joka tapauksessa valiokunta oli yksimielisesti sitä mieltä että kaukolämpöpakko vaatisi myöskin uusiutuvan energian edistämistä

se on sinällään saman suuntainen asia mitä muun muassa energia ja ilmastopaketissa täällä eduskunnassa jatkossa käsitellään

mutta olisi hyvä myöskin tämä kaukolämpöasia pitää mielessä kun näitä ohjauskeinoja mietitään sinällään erinomainen tapa edistää uusiutuvan energian käyttöä kunhan vaan sitä uusiutuvaa energiaa sitten käytetään niissä kaukolämpölaitoksissa

arvoisa puhemies

on hyvä että kolmas tie kiinnostaa vähän samalla tavalla kuin keskustalaisuus keskusta tällaisena poliittisena maaperänä tänä päivänä lähes kaikkia puolueita

tuolloin sillä hyvin pitkälti tarkoitettiin kapitalistisen ja kommunistisen yhteiskuntajärjestelmän välissä olevaa vaihtoehtoa joka kuitenkin on vuosisadan ajan säilynyt elinvoimaisena ja vahvana liikkeenä ja kantavana voimana myöskin keskustan sisällä

se varmasti hakee uuden muodon tässä ajassa ja tässä yhteiskunnassa mutta siihen edelleenkin sisältyy vahvemman valtion rooli mutta myöskin tällaisen yksilön vastuun ja yksilön vaikuttamisen kansalaisyhteiskunnan vahva rooli

perinteinen turvallisuuspoliittinen uhkakuva on muuttunut

sotilaallisten uhkien rinnalle ja usein niiden monimutkaiseksi jatkoksi ovat nousseet globalisaation ilmastonmuutoksen ja ruokakriisien kaltaiset ilmiöt jotka ravistelevat totuttua maailmanjärjestystä

puolustustahdon ja puolustusvalmiuksien ylläpitäminen on edelleen keskeistä ja niiden tulee nojata laajaan yleiseen asevelvollisuuteen

sotilaallista puolustusta ja sitä täydentävää sotilaallista kriisinhallintaa on kuitenkin voimakkaasti vahvennettava siviilikriisinhallintaa kehittämällä

en näe näitä kahta toisiaan poissulkevina vaan pikemminkin täydentävinä

kun asevelvollisuuden suosio näyttää eri syistä alenevan onneksi vielä varsin hitaasti olisi syytä kehittää siviilikriisinhallinnan valmiuksia jo asevelvollisuusaikana

nykyinen liittoutumisen taso riittää mielestäni suomelle erittäin hyvin mutta kumppanuusohjelman kehitystä on syytä seurata tarkkaan

nato yhteistyöhön on tulossa suuri joukko entiseen neuvostoliittoon kuuluneita maita jotka ilman muuta lisäävät jännitteitä venäjän suuntaan

kuvatussa stoltenbergin raportissa esitetty pohjoismainen solidaarisuusjulistus lienee kuitenkin nyt yhtä utopistinen kuin talvisodan alla ja sen aikana

maailman väkiluku lähes tuplaantuu samaan aikaan kun elinolot monilla vakiintuneilla asutusseuduilla dramaattisesti heikkenevät

ei ole liioiteltua pitää tätä yhdessä öljytalouden loppumisen kanssa rankkana mutta realistisena uhkana myös suomelle

on huolestuttavaa että oma aito itse tuottamiin panoksiimme perustuva huoltovarmuutemme elintarvikkeissa ja energiantuotannossa heikkenee koko ajan

oma tontti on pidettävä näiltä osin hyvässä kunnossa

samalla on vankistettava globaalin toimijan rooliamme

turvallisuuspolitiikan kolme maailmanlaajuista ja tärkeintä ongelmaa näyttävätkin tulevaisuudessa olevan leipä leipä ja leipä

arvoisa puhemies

täällä aiemmin päivällä käytiin keskustelua siitä kuka kenties oli ensin minkäkin ehdotuksen kanssa liikkeellä uusiutuvan energian lisäämiseksi tai päästöjen vähentämiseksi

mutta selvää on että tämä hallitus tulee kuitenkin jäämään historiaan siinä mielessä että se on ensimmäinen hallitus joka laajamittaisesti toteuttaa nämä toimet joista niin monesti on nähty osittain ehkä unta ja joita on pidetty tavoitteena jota on vaikea saavuttaa

kaikki tavoitteet mitä edelläkävijämaat ovat asettaneet ovat toteutuneet ja ovat hyvinkin siinä urassa missä niiden kuuluisi olla

oikeastaan suomi on määrätyltä osalta vaikka onkin bioenergian mallimaa nimenomaan suurteollisuuden sivuvirtojen kautta jälkijunassa monien uusiutuvan energian muotojen kehittämisessä ja tässä tulee varmasti sellainen piristysruiske tähän kehittelyyn joka on ehdottomasti tarpeen

voidaankin sanoa että uusiutuvan energian haaste ei ole tänä päivänä enää teknologinen haaste vaan se on enemmän poliittinen haaste ja siihen ollaan nyt vahvalla kädellä tarttumassa

vielä ei ole keskustelussa kovin paljon tullut esille se että kysymys ei ole pelkästään päästöjen vähentämisestä vaan olennaisesti myöskin varautumisesta siihen tulevaisuuteen joka meille tulee öljyn ja muiden fossiilisten polttoaineiden vähenemisen myötä

mutta jo tämän päivän luvut osoittavat että itse asiassa tuo öljynkäytön huippu taitaa olla käsillä ihan näinä päivinä ja tuo uusiutuvan energian tavoitteen lisääminen ja näiden vaihtoehtoenergioiden tuominen vahvasti tähän tavoitteelliseen toimintaan mukaan on hyvin vahvaa varautumista tulevaisuuteen

ottaisin esille yhden pienemmän mutta eräällä tavalla aika olennaisenkin osan tästä paketista

tässä olemme toistaiseksi heittäytyneet aika pitkälti tuontipolttoaineiden varaan emmekä ole hyödyntäneet omia mahdollisuuksiamme

suunnitelmia on toki ollut monia ja taloudelliset tekijät ovat olleet esteenä tai ainakin niin on haluttu nähdä

mutta kun meillä esimerkiksi puhutaan viljasta ja viljasta valmistettavasta etanolista niin usein unohdetaan se että meillä on kuitenkin viljaa selvästi yli oman tarpeen

tuosta meidän ylijäämästämme voisimme hyvinkin jalostaa hyvän kolmasosan meidän tavoitteenamme olevasta liikennepolttoaineen uusiutuvan energian määrästä ilman että se millään tavalla vaarantaisi omaa tai maailman ruokahuoltoa

tässä kannattaisikin olla terveen isänmaallinen ja terveen itsekäs

näitä asioita kannattaa katsoa monelta kantilta ja monena suurena kokonaisuutena koska kysymys ei ole useinkaan pelkästään tästä energiaosuudesta vaan tähän liittyy myös muita sivuvirtoja joita voidaan hyödyntää

arvoisa puhemies

kyllä tästä kaukolämpöverkkomonopolista kannattaa olla siinä mielessä huolissaan että se on saman tyyppinen ilmiö kuin luonnollinen monopoli joka sähköyhtiöille syntyy sähköverkon kautta

asiaan kiinnitti huomiota lausunnossaan muun muassa finbio joka esitti ratkaisuksi sitä että kaavoituksessa määriteltäisiin pienempiä alueita joilla voitaisiin kilpailuttaa tätä lämmön toimittajaa

arvoisa puhemies

pulliaisen kanssa tutusta aiheesta kumpi oli ensin muna vai kana eli oliko ensin kaukolämpöverkko vai uusiutuva energia

mutta kyllä minun mielestäni huoli tästä polttoainelajista ja myöskin tästä kunnallisesta monopolista on aito siinä mielessä että koska tahansa siellä laitoksessa voidaan vaihtaa kivihiileen tai raskaaseen polttoöljyyn siitä riippuen mikä on tilanne energiamarkkinoilla tai mikä on tilanne kunnan kassassa koska kunnathan tulevat jatkossa olemaan myöskin kovasti rahan tarpeessa

arvoisa puhemies

minusta tässä kuntatalous ja kuntarakennekeskustelussa vallitsee sellainen optinen harha että aivan liikaa kiinnitetään huomiota niihin pienien kuntien yhteenliittymisiin

usein pienet kunnat ovat hyvin toimeentulevia ne ovat hyvin ratkaisseet palvelunsa ja niiden taloudellinen asema on monessa kohtaa ihan kelvollinen

ongelmat näyttävät keskittyvän suurimpiin kaupunkeihin ja kaupunkiseutuihin joissa on suuria yhteistyön ongelmia ja joissa ei myöskään veroäyriä uskalleta nostaa sillä tavalla kuin tämä tilanne edellyttäisi

ja toisaalta pitäisikö sitä paras hanketta vähän katsoa ja reerata

kun näitä liitoksia ja yhdistymisiä on tapahtunut niin siellä kuitenkin on hyvin pitkiä siirtymäaikoja siihen millä tavalla lähdetään itse palvelurakenteita uudistamaan

haluaisin kiinnittää huomiota osaltani yhteen seikkaan siihen että nämä turvapaikkakysymykset työllistävät paitsi suomessa viranomaisia niin myöskin meidän suurlähetystöissämme eri puolilla maailmaa ja painetta muun muassa tuolla afrikan sarven suunnalla on aika paljon johtuen tästä somalian läheisyydestä

siellä on myöskin muita kriisejä ja odottamassa on vaikkapa sudanin kriisiytyvä tilanne eli siinä mielessä meidän on saatava kyllä järjestelmämme tehokkaampaan ja toimivampaan kuntoon

olisi myöskin hyvä jos paikan päällä olisi kokeneita poliisimiehiä tai tällaisia seulojia jotka ovat tottuneet näihin papereihin ja testeihin joita siellä tehdään

tässä mielessä esimerkiksi tämä esitetty supon toiminnan laajentaminen näihin maihin tai eräisiin maihin kyllä palvelisi myöskin tätä turvapaikkatoimintaa ja tässä mielessä se olisi nähtävänä konkreettisena toimena edistää tätä asiaa

arvoisa puhemies

siinä mielessä pieni ruskettuminenkin voi olla paikallaan

arvoisa puhemies

on todella hienoa että näytätte esimerkkiä kaikille työssä käyville ja myös eläkeläisille kuntoilemalla ja pitämällä kunnostanne huolta

tosin teidän tapanne juosta vaalipiiristänne tänne työpaikalle ei luonnistu ihan meille kaikille omista vaalipiireistämme mutta tavoitehan on hyvä

mutta kun viime syksynä käsittelimme täällä kuluvan vuoden tulo ja menoarvioesitystä sanoin että yhteiskunta ei voi pitää huolta meistä ellemme me ensin pidä huolta yhteiskunnasta

valtio on muiden lailla ajautunut velan maksajasta sen ottajaksi

tämä on yksi syy siihen miksi hallituskin on vakavissaan nostanut suomalaisen työuran pidentämisen siis suomeksi työnteon lisäämisen tulevan vuosikymmenen ykköstavoitteeksi

työura onkin kuin salaojaputki